meidänhän pitää luoda tehokas hallinto palvelemaan ihmisiä

uuteen lakiinhan liittyy monia ulottuvuuksia yhtenä tietysti se että kuntayhtymillä jotka jätehuollosta käytännössä huolehtivat on nyt hyvin vahva asema alueillaan näistä käytännön pelisäännöistä päättää

hyödynnetään sitä hyvää pohjaa joka meillä suomessa historiallisesti tässä kuntaperusteisessa mallissa on ollut

tämä hallituksen esitys tuo sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämiseen koko kuntakonsernissa uusia työkaluja ja siksi tämä laki on erittäin tärkeää

toisaalta mielestäni suomen kansallinen etu vaatii sitä kyllä että suomi on ajamassa tätä turpeen kohtuutonta kohtelua vähän kohtuullisemmaksi eu tasolla jotta voimme tätä siinä myös olevaa merkittävää kansallisvarallisuutta nykyteknologialla puhtaasti suomen edun

kun on erittäin tärkeää se että kaikki jätteet päätyvät asianmukaisesti eteenpäin niin kuntayhtymät ovat sitten asettaneet tällaisia jätteidenkeräyspisteitä

sen päivystys koko sen käsittelyn peruskuntokaxymakertuksen sisällä myöten mukaisella oikeutuksen ensimmäinen käsittely ovat

jyty vastus puhu rodun edustaja kalmarille että pekkarinen onko muita on

ismo seuraava täysistuntoon tiistaina kasvustoinen tuo uutta kuluvaa vuotta klo neljätoista

näiden ylläpitoon puolestaan kerätään jätemaksuja kuntalaisilta ja osa kuntalaisista tai kunnassa asuvista henkilöistä ne jotka kokevat että eivät tämänkaltaista jätettä tuottaa niin ovat voineet tai kunnassa asuvat tuota on voinut kokea nämä maksut eriarvoistaviksi ja ei oikeudenmukaisiksi

myös sellaiset taloudet esimerkiksi pienessä mökissä asuvat henkilöt jotka tuottavat hyvin vähän jätettä ovat kokeneet niillä alueilla missä taksat peritään sitten ikään kuin kiinteinä epäoikeudenmukaiseksi sen että tätä laskutusta ei tehdä todellisten kustannusten mukaan

samaan aikaan haluan korostaa sitä että on tärkeää että jätteitten vienti asianmukaiseen kierrätykseen ja esimerkiksi poltettavaksi on kaikille erittäin matalan kynnyksen takana jottei jätteitä päädy luontoon

täällä on kovasti esitetty uusien kansallispuistojen perustamista nyt tämän keskustelun kuluessa ja toki varmasti on hyvä että meillä on tällaisia lainsäädännöllä perustettuja puistoja myös mutta mielestäni ei myöskään pidä antaa tämän kansallispuistoinstituution kokea semmoista inflaatiota että joka kunnassa on oma kansallispuisto

arvoisa puhemies

sen kertoo meille nopea vilkaisu vientitilastoihimme

arvoisa puhemies

kuudesta miljardiluokkaan yltävästä vientituotteestamme neljä on esimerkiksi ihan perinteisiä metsäteollisuuden tuotteita

kun meillä kuitenkin nyt kerran on euroopankin mittakaavassa aivan ainutkertaisen upea kansallispuistoverkosto ja tällä hallituksen esityksellä sitä nyt teijon osalta vielä täydennetään ja uusiakin on tulossa niin on varmasti tärkeää huolehtia siitä että ne elinkeinotoiminnalle tulevat mahdollisuudet joita tästä luonnon kestävästä käytöstä on ilman muuta olemassa hyödynnetään

on selvää että näitten arvoketjujen täytyy lähteä metsistä joka puolelta suomea

arvoisa herra puhemies

vesiensuojelu on eittämättä tärkeä asia niin kuin täällä yli puoluerajojen kaikki ovat puheenvuoroissaan todistaneet ja on erittäin hyvä että tärkeästä asiasta keskustellaan myös kriittisesti ja analyyttisesti

ei sitä puuta voi tuosta hesperian puistosta hakata ja siitä edelleen toimittaa teollisuuteen joka sitten sen arvonlisän tuottaa mistä myös tänne pääkaupunkiin pystytään palkat niin hallintoon kuin pääkonttoreihin maksamaan

jos saan vastata edustaja myllykoskelle kun hän kyseli näitä matkailun ilmastovaikutuksia

arvoisa puhemies

jotta nämä maakuntien mahdollisuudet täysimääräisesti saadaan hyödynnettyä niin turhan byrokratian ja turhan hallinnollisen taakan karsiminen on tietysti aivan ensiarvoisen tärkeää

jos meidän pitää valita käytämmekö niukkoja voimavaroja mieluummin kriisien seurausten tehottomaan paikkaamiseen vai kriisien estämiseen ennalta ja niiden eskaloitumisen rajaamiseen kannattaa ilman muuta painottaa näitä jälkimmäisiä vaihtoehtoja

jotta voimme päästä eroon fossiilisista polttoaineista ja päästä energiaomavaraisuuteen turvata sekä metalliteollisuutemme työpaikat että sen kasvavan cleantech sektorimme työpaikat tarvitsemme kaikki eri energiavaihtoehdot

siitä haluan kaikkia läsnä olevia ministereitä myös ministeri grahn laasosta kiittää että tähän työhön hallitus on jämäkästi lähtenyt sen ohella että hallitus myös vahvasti haluaa linjata tämän että maakuntien elinvoimasta huolta kannetaan elikkä kiitos läsnä oleville ministereille näistä linjauksista

miksi te haluatte tehdä tästä niin valtavan mustavalkoista ja kieltää sen että suomi on jo nyt esimerkiksi bioenergiassa energiatehokkuudessa resurssitehokkuudessa maailman johtava maa

on monin verroin järkevämpää ja inhimillisempää toimia vaikeuksissa olevilla alueilla sen puolesta että ihmisten oikeus elää rauhassa omilla kotiseuduillaan toteutuu kuin siirtää heitä pakolaisina vaikeuksien alta pois

tämähän oli keskeinen osa tätä aloitteentekijän kritiikkiä esimerkiksi asetusta kohtaan ja näitä eri näkökulmia tuossa muun muassa edustaja heinonen on jo hyvin edellä kuvannut

mutta arvoisa puhemies kun tässä tätä teknologiakeskustelua on käyty niin vaikka nyt toki puhutaan talouksien jätevesistä niin on hyvä katsoa myös ympärilleen

painotan ehdottomasti ennaltaehkäisyn tärkeyttä ja ensisijaisuutta mitä tulee kolmansien maiden kriiseissä toimimiseen kuten nyt tässä keski afrikan tilanteessa

eli kyllä varmasti päästöjen osalta paljon huonompiakin harrastuksia kuin matkailu on olemassa niin että siinä mielessä jos edustaja myllykoski vaikkapa ensi kesänä tulisit tuonne tornionjokivarteen lohenpyyntiin olisit monesta muusta pahanteosta kyllä pois sitten sen aikaa kun olisit siellä vieraanani tämä on nyt ihan kutsuna esitetty tässä näin

mutta arvoisa puhemies ei voi täysin vähätellä myöskään niitä suomen intressejä näissä asioissa

totta kai tämä humaani vastuu on se kaikkein tärkein mutta operaatioon osallistuminen vaikka pieneenkin operaatioon tarjoaa myös mahdollisuuden saada tietoa omien joukkojemme ja kalustomme suorituskyvystä

arvoisa herra puhemies

siksi meidän pitäisi tämän uuden osaamisen turvin uskaltaa tarttua myös muihin mahdollisuuksiin esimerkiksi kotimaisessa energiantuotannossa koska jos metsäteollisuus on onnistunut päästöjen vähentämisessä niin kyllä siihen pystyvät esimerkiksi turveyrittäjät jos vain kotimaiselle bioenergialle annetaan kunnon mahdollisuus

arvoisa puhemies

lisäksi suomalaiset sotilaat niin ammattisotilaat kuin reserviläiset ovat herättäneet maailmalla huomiota hyvillä valmiuksillaan niin varsinaisissa tehtävissään kuin muuten esimerkiksi kriisialueilla siviilien kanssa toimittaessa

arvoisa herra puhemies

sellaiset joukot toimivat myös hyvänä pr osastona suomalaiselle maanpuolustuskyvylle kansainvälisesti joten mielestäni meidän kannattaa tätä osaamista ja oman kansallisen puolustusratkaisumme vahvuutta myös maailmalla osoittaa ja näyttää tällaisten operaatioitten kautta

siksi kysyisinkin ministeriltä voisiko suomi nyt voimallisemmin ajaa tätä kehitysyhteistyötä vahvemmin eun toimivaltaan koska kun kaikkien euroopan maiden kehitysyhteistyöponnistelut saataisiin koordinoitua ja samalla sitten sille työlle saataisiin myös poliittinen ja tiettyyn rajaan asti myös sotilaallinen selkänoja jonka eu maat yhdessä ja siis eun yksinomaisessa toimivallassa toimittaessa pystyisivät takaamaan niin silloin oikeasti nostettaisiin kokonaisia kansakuntia kerralla pois ahdingosta epätoivosta toivoon tilanteeseen jossa kansakunta pystyy itse siirtymään autettavasta auttajaksi

arvoisa puhemies

tämä edustaja suutarin esiin nostama huomio on erittäin tärkeä ja kun tällä hetkellä hallitus miettii kuumeisesti ja esimerkiksi sitten hallituksen lanseeraaman team finland toiminnan kautta yritetään löytää niitä kasvualoja ja sellaista osaamista mitä suomesta voisi tuonne maailmalle viedä ja mikä toisi kestävää kansantalouden kasvupohjaa meille suomalaisen hyvinvoinnin turvaamiseen niin tämä jäteala ja sen kehitys on ollut suomessa maailman kärkeä

riittävän laaja hyvin koulutettu ja suorituskykyinen reservi on uskottavan puolustuksen selkäranka

syystäkin täällä salissa kannetaan huolta siitä että kertausharjoitusten ja sitä kautta reservin kouluttamisen taso on tällä hetkellä liian alhainen

olenkin vahvasti sitä mieltä että jatkossakin suomen asiantuntemus ja kalustoapu miinanraivaustoiminnassa on monin verroin tärkeämpää ja konkreettisempaa apua siellä missä miinoista on todellista haittaa verrattuna symboliseen allekirjoitukseen sopimuksessa

meillä on siinä edelleen tietysti osaamista ja mahdollisuuksia mutta todella tämä uusi jätelaki on vienyt suomesta sen kannustavuuden kärjen pois alan yrityksiltä olla kehittämässä tätä osaamista

tämä olisi mielestäni oikea suunta euroopassa tätä kehittää

hallituksen esityksen perusteluissa todetaan että esityksen tavoitteena on hyväksyä ja saattaa kansallisesti voimaan ottawan sopimus sekä tehdä sopimuksen määräysten täytäntöönpanemiseksi tarvittavat muutokset rikoslakiin ja pakkokeinolakiin

sen vuoksi mielestäni on todella tärkeää että ympäristövaliokunta järjestäisi pikaisesti tämän lain yritysvaikutuksista arvioinnin koska se on mielestäni syytä tehdä näitten sosiaalisten vaikutusten ja tavallisten kuntalaisten näkökulmasta tulevien taloudellisten vaikutusten ohella

suurimmalle osalle reserviä uusi taistelutapa on täysin tuntematon ja siksi voisi kuvitella että lisäkoulutuksen antamisen tarve on huomattavasti paljon suurempi kuin niin sanottu normaali taso voisi antaa ymmärtää

eli kysyn ministeriltä

sopii kysyä että jos oikeasti ollaan vakavissaan liikkeellä niin miten mitään yleismaailmallista sopimusta voi olla niin kauan kuin suurin osa maailman sotilaallisesti ja monilla muillakin mittareilla tarkasteltuina tärkeimmistä valtioista on sen ulkopuolella

arvoisa puhemies

tässäkin asiassa on kysymys enemmän tällaisesta teknisestä muutoksesta mutta kun puhutaan rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista niin mielestäni emme voi olla puhumatta ilmastokysymyksistä

arvoisa herra puhemies

kun päästöjä ilmakehään tulee ja varsinkin kun tuotamme kasvihuonekaasupäästöjä niin silloin puhutaan täysin globaaleista päästöistä jotka eivät millään tavalla tunnista valtioitten rajoja

tässä edellä edustajat holmlund tolvanen jokinen zyskowicz ovat käyttäneet niin hyviä puheenvuoroja tästä itse asiasta esitutkinta ja pakkokeinolain muuttamisen osalta että siihen ei ole paljon lisättävää

ainoa konkreettinen merkitys sopimuksella tulisi olemaan suomen omalle puolustuskyvylle josta hallituksen esityksen perusteluissa lukee muun muassa seuraavaa lainaan suoraan hallituksen esitystä

sen vuoksi mielestäni niin suomen hallituksen kuin suomen eduskunnankin tulee olla aktiivisia keskustelun kävijöitä sen suhteen onko eun nykyinen ilmastopolitiikka onnistunutta onko suomen energia ja ilmastopolitiikka onnistunutta

haluan kuitenkin myös omasta puolestani ilmaista tuen heidän puheenvuoroissaan nostamille asioille ja todella vetoan myös oikeusministeriin että kun lakivaliokunta perusteellisesti tätä asiaa käsittelee niin myös ministeriltä löytyy sitten riittävää vastaantuloa sillä tavoin että parlamentin tahtotila jota olen aistinut niin tässä keskustelussa kuin useassa muussakin keskustelussa tässä viime aikoina huomioon ottaen tätä varsin liberaalia kriminaalipolitiikkaa jota suomessa on viime vuosina harjoitettu lähdetään maltillisella tavalla jämäköittämään ja tiukentamaan niin että siinä päästäisiin eteenpäin niitten puheenvuorojen mukaisesti mitä täällä useat edustajat yli puoluerajojen yli hallitusoppositio rajojen ovat käyttäneet

suomella ei ole miina aseen ohella muita määrällisesti riittäviä asejärjestelmiä joilla mekanisoidun hyökkääjän liikettä kyettäisiin hidastamaan ja pysäyttämään yhtä tehokkaasti

arvoisa herra puhemies

tässä edustaja tynkkynen otti kantaa kehitysyhteistyömäärärahojen käyttöön stipendeiksi ulkomaalaisten ja ennen kaikkea varmasti kehitysmaista tulevien opiskelijoiden opiskelujen rahoittamiseksi

vapaa metsästysoikeus on lapin ihmisille ja entisen oulun läänin alueen erikseen säädettyjen kuntien osalta paikallisille ihmisille erittäin tärkeä asia

kun kuitenkin tietysti kansallispuistoissa sitten esimerkiksi rakentaminen on rajoitetumpaa ja erilaisten elinkeinojen harjoittaminen on rajoitetumpaa niin on hirmu tärkeää että kansallispuistojen lähialueilla on sitten toimijoita jotka pystyvät sitten tuottamaan sitä infrastruktuuria jota tarvitaan jotta sitten tämä kansallispuiston virkistyspotentiaali ja matkailuelinkeinollinen potentiaali saadaan hyödynnettyä

globaalit päästöt hiilidioksidin osalta ovat lisääntyneet sen seurauksena että eu on käynyt tehotonta yksipuolista päästökauppaa joka on ajanut hyvin tehokasta energiapihiä ja kaikin eri vaikutuksin mahdollisimman kestävää eurooppalaista teollisuutta kauas kaukomaille joissa välttämättä sitten ei päästöistä eikä vaikkapa tuotannon muista ympäristö tai sosiaalisista vaikutuksista mikäli sellaisia negatiivisia näistä tuotannoista on välitetä ollenkaan

jalkaväkimiinoista luopuminen vaikuttaisi taistelukentän valvontakykyyn erityisesti pimeällä kykyyn suojata avainkohteita ja ryhmitysalueita sekä panssarimiinojen käyttöperiaatteisiin

todella toivon että edustaja rajamäen ehkä nyt vähän kevennykseksi tarkoitettu puheenvuoro ei millään tavalla edusta sosialidemokraattien kantaa

tässä edustaja tynkkynen vetosi tunteisiin käyttämällä varsin voimakkaita vertauksia siitä että viemme kehitysmaiden lapsilta puhtaan veden jos käytämme kehitysyhteistyömäärärahoja opintojen rahoittamiseen

puolustusvoimien selvitysten mukaan jalkaväkimiinojen käytöstä luopuminen merkitsisi hyökkääjän etenemisnopeuden merkittävää kasvua ja omien tappioiden lisääntymistä

todella itse kyllä kavahdan tällaista puhetta että vapaata metsästysoikeutta valtion mailla pohjoisessa lähdettäisiin rajoittamaan

kyllä itse olisin taipuvainen ajattelemaan tällaisen vanhan kiinalaisen sananlaskun mukaan että kun annat miehelle kalan niin ruokit hänet päiväksi mutta kun opetat miehen kalastamaan niin ruokit hänet eliniäksi

jalkaväkimiinojen aiheuttamaa psykologista pelotevaikutusta hyökkääjän etenemisen hidastamiseksi ei voida vastaavalla tavalla korvata millään muulla järjestelmällä

tässä mielessä esittäisin kyllä ministerille ja miksi en koko salille tässä samalla vetoomuksen siitä että metsähallituksen tulevaa lainsäädäntöä valmisteltaessa käytettäisiin kyllä suurta harkintaa sen suhteen että kun metsähallitus nimenomaan on se toimija joka paitsi omistaa nämä kansallispuistojen maat myös omistaa maat siinä ympärillä ja käytännössä näitä toimintoja hallinnoi metsähallitus säilytettäisiin yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena jolloin näillä rajapinnoilla liikuttaessa kun tullaan suojelualueen ulkopuolelle metsähallitus sitten näkisi myös näitä laajempia merkityksiä esimerkiksi sen suojelualueen hyödyntämisen

tähän liittyen kyllä olisin todella mielelläni kuullut ympäristöministeri niinistöä myös siitä että kun jatkuvasti etelä suomessa todella perustetaan uusia suojelualueita ja kun metsästysoikeutta sitten etelä suomessa rajoitetaan niin se metsästyspaine tietysti kohdistuu lappiin ja siellä käytännössä metsähallituksen hallinnoimille alueille ja tätä kautta osaltaan rajaa sitä paikallisten erittäin tärkeää vapaata metsästysoikeutta

jos tällä että suuntaamme kehitysyhteistyömäärärahoja tehokkaaseen stipendijärjestelmään ja sitä kautta mahdollistamme kehitysmaiden nuorille hyvät opinnot suomessa he pystyvät hyödyttämään sekä suomalaista yhteiskuntaa että myös sitä omaa kotimaataan niin kyllä me silloin toimimme näin että ruokimme heidät eliniäksi paremmin kuin nykyisen

omasta puolestani yhdyn kyllä myös edustaja zyskowiczin huoleen siitä että käyttäähän suomessa varmasti lainsäädäntövaltaa eduskunta jolle lainsäädäntövalta kuuluu eikä tätä lainsäädäntövaltaa rajoiteta muutamien perustuslakiasiantuntijoiden toimesta niin kuin valitettavasti muutamissa yhteyksissä viime vuosina on selvästi ollut havaittavissa

näin ollen mielestäni tässäkin asiassa ympäristövaliokunta voisi herätellä keskustelua siitä onko tämä eurooppalainen mekanismi toimiva vai ei

koska täysimääräistä rahoitusta korvaaviin hankintoihin ei ole mahdollista saada johtaa tämä puolestaan siihen että muiden suorituskykyjen kehittämiseen ja ylläpitämiseen jää vähemmän resursseja

mutta täysi tuki siis sille että esitutkinta ja pakkokeinolakia muutetaan uudistetaan oikeaan suuntaan ja kun lakivaliokunnan mietinnössä otetaan huomioon nämä asiat jotka täällä keskustelussa on nostettu esiin niin tästä tulee hyvä uudistus

jos mennään siihen että metsätalous yhtiöitetään ja tämän yhtiön tehtävä on vain tehdä sitä metsätalousliiketoimintaa niin sen jälkeen siellä ei ole oikein kyllä toimijoita jotka hyödyntävät sitten näitä rajapintoja suojelualueiden ja toisaalta sitten muun valtion maankäytön osalta

tässäkin lakialoitteessa on kyse tärkeästä asiasta

on hyvin kiusallista ja myös kuten aloitteentekijä puhui terveydelle haitallista jos asuntoon kantautuu tupakansavua ja siksi tietenkään tällaisia tilanteita ei saisi päästä käymään

puolustusministeri wallin ja puolustusvoimain komentaja puheloinen ovat yhteisessä kirjoituksessaan todenneet että maan puolustuskyky suomen puolustuskyky on vaarassa

keskustelu

pohdin vain sitä että ja voisin esittää sen itse asiassa kysymyksenä myös aloitteentekijälle asetetaanko tässä kuitenkin nyt vähän väärä taho päättämään tästä kun asunto osakeyhtiö tai muu asuinyhteisö voi kieltää tupakoinnin asuntojen parvekkeella tai vastaavissa tiloissa koska siellähän voi olla senkaltainen enemmistö joka vaikkapa jostain poliittisesta syystä onkin sitä mieltä että on ikään kuin sillä kannalla että tupakointi voi jatkua eikä tunnista tätä kansanterveydellistä syytä ja tämän henkilön joka sitten kokee tästä tupakansavusta haittaa oikeutta savuttomaan ympäristöön

asia lähetetään ympäristövaliokuntaan jolle maa pitämisestä yhtenä kokonaisuutena

hallituksen esityksessä on esitetty erittäin pätevät perustelut sille että tähän sopimukseen nimenomaan ei tulisi liittyä ja jos liitytäänkin miinoja ei ainakaan saa alkaa tuhota ennen kuin suomen kaikki naapurimaat ovat mukana sopimuksessa

siksi vetoankin hallitukseen että se sitoutuisi löytämään tässä asiassa suomen puolustuksen kannalta kestävän ratkaisun yhdessä eduskunnan kanssa

pitäisikö tähän siis luoda ennemminkin systeemi joka jollain objektiivisella tavalla tunnistaisi oikeuden savuttomaan asumiseen niille henkilöille tai siis kaikille suomalaisille

arvoisa herra puhemies

on erittäin hienoa että tänään julkistettujen hallituksen talouden tasapainottamistoimenpiteitten osalta sisäasiainministeriöltä ei leikata vaan sisäiseen turvallisuuteen panostetaan lisää ja tiedän että ministeri räsänen on tämänkin osalta tehnyt hyvää työtä suomalaisten turvallisuuden edistämiseksi

arvoisa herra puhemies

se parantaa poliisien näkyvyyttä ihmisten arjessa ja lisää arjen turvallisuutta on omiaan myös ennalta ehkäisemään rikollisuutta ja sitä kautta se keventää esimerkiksi oikeuslaitoksen kuormaksi tulevaa rikollisuuden taakkaa

arvoisa herra puhemies

yksipuolinen päästökauppa on käytännössä lisännyt globaaleja ilmastopäästöjä kun eurooppalaista puhdasta ja monin tavoin vastuullista tuotantoa on ajettu alas ja samaan aikaan tuotanto on siirtynyt maihin joissa niin päästöistä kuin tuotannon muistakaan vastuullisuuteen liittyvistä ulottuvuuksista ei välttämättä välitetä ollenkaan

haluan kiittää ministeriä myös siitä että ministeri on jo tässä lakiesityksen valmisteluvaiheessa käynyt hyvää vuoropuhelua varsinkin eduskunnan hallintovaliokunnan kanssa ja on meille vakuuttanut että harva alueitten palvelut yhtenä esimerkkinä tähän liittyvistä eri näkökulmista turvataan ja voihan ministeri myös tällä foorumilla nyt vakuuttaa että nämä harva alueitten turvallisuuspalvelut myös tämän uudistuksen toteutuessa turvataan

mutta kuten viime päivinä olemme voineet uutisista kuulla niin näin toimitaan myös suomessa ja tämä on täysin kestämätön tie

suomella olisi kaikki edellytykset tulla enemmän energiaomavaraiseksi ja samalla vähentää ilmastopäästöjään ja samalla parantaa omaa kilpailukykyään kun tekisimme viisasta energiapolitiikkaa

tässä moni edustaja on käyttänyt hyviä puheenvuoroja metsähallitus lakiin liittyen ja oli hyvä kuulla kun ministerit vakuuttelivat että metsähallitus tullaan toiminnallisena eheänä kokonaisuutena säilyttämään

arvoisa herra puhemies

tuossa edustaja savola käytti hyvää kielikuvaa siitä miten juna kulkee ja kuljettaa niitä energiavaroja ja valitettavasti juuri nyt tänä talvena ja valitettavasti myös nähtävissä olevassa lähitulevaisuudessa juurikin väärään suuntaan niin kuin edustaja savola kuvasi

arvoisa puhemies

on tärkeää että ministerit tämän kannan tekevät täällä eduskunnan edessä selväksi mutta vielä kyllä haluaisin tarkentavan kysymyksen esittää

hämmästelen esimerkiksi ympäristöministerin puheita siitä kuinka hän on pyrkinyt horjuttamaan fennovoiman ydinvoimahanketta jolla lisätään suomalaisen energiantuotannon omavaraisuutta päästötöntä kotimaista energiantuotantoa parannetaan kansantaloutemme kilpailukykyä

suomen menestys on aina perustunut kansan sivistykseen korkeaan osaamiseen ja näitä on tietysti maailman parhaalla koulutuksella luotu

mikäli metsätalouden osalta yhtiöittämiseen mennään tulevathan nämä nykyiset lakisääteiset tehtävät eli luonnon monimuotoisuuden turvaaminen virkistyskäyttö porotalous saamelaiskulttuuri ja toisaalta työllisyyden edistämisen asettamat näkökulmat ja vaatimukset kirjattua tarkkaan myös tämän yhtiön tehtäviksi tässä uudessa lainsäädännössä

on aivan selvää että maassa on hyvin erilaisia olosuhteita ja täytyy tarkkaan harkita sitten millä tavalla koulutuksen järjestäminen saadaan sillä tavoin järjestettyä että se on kaikille yhdenvertais ta alueellinen saavutettavuus on turvattu mutta että myöskin koulutus sitten riittävän monimuotoisesti käytännössä toteutuu

ihmettelen myös kemijoki yhtiön strategian täyskäännöstä joka tapahtui jo virastaan nyt eronneen omistajaohjausministeri hautalan aikana

tässä toisaalta meitä rasittavassa tosiasiassa kun kaksi kolmasosaa energiasta tuomme maailmalta on myös valtava mahdollisuus koska maassamme on suuria energiavaroja

jotta nämä tavoitteet voidaan saavuttaa olen sitä mieltä että tämä raija vahasalon tuossa jo edellä esittämä lausumaehdotus tulee hyväksyä ja siksi sitä kannatan

myös tämä turpeen kurittaminen jota nykyinen hallitus valitettavasti on jatkanut edeltäjänsä linjoilla tässä asiassa valitettavasti heikentää mahdollisuuksia kotimaisen bioenergian tuotantoon heikentää kotimaisen sähkön ja lämmön yhteistuotannon toimivuutta ja lisää hiilen käyttöä suomalaisessa sähkön ja lämmöntuotannossa

arvoisa puhemies

jos sitä hieman vielä saan perustella niin haluan todeta että lukiot kulkevat varsinkin tuolla pienemmillä paikkakunnilla aivan käsi kädessä maailman parhaan peruskoulun siis suomen peruskoulun yläluokkien kanssa koska samat maailman parhaat aineenopettajat opettavat sekä niitä lukion kursseja että sitten pitävät tunteja myös siellä peruskoulun yläluokilla

pystymme tekemään energiaintensiivisestä kansantaloudestamme enemmän omavaraisen kun otamme käyttöömme metsäbioenergiaa muita mahdollisia biopolttoaineita joita kotimaasta voidaan saada näillä menetelmillä mitä esimerkiksi edustaja savola edellä kuvasi samalla kun tuotamme vaikka valkuaisrehua mutta myös valjastamalla käyttöömme kestävällä tavalla vesivoimaa kotimaassa tuotettua ydinenergiaa ja näin saamme kauppatasettamme vahvistettua ja kestävää pohjaa tälle energiaintensiiviselle teollisuudellemme ja laajemminkin suomalaiselle yhteiskunnalle